toivotan menestystä vaan kuntauudistuksen eteenpäinviemiseen

arvoisa puhemies

ja niissä perheissä joissa tämä huono osaisuus on jäänyt vallitsevaksi aika harvoin jaksetaan tukea lapsia esimerkiksi koulunkäyntiin

peruskoulun yksi hyvä puoli on juuri se että se on sama kaikille ja jokaisella on mahdollisuus tehdä onnistunut luokkaretki sen jälkeen kun on saanut peruskoulusta eväät elämälleen

tästä syystä ehdottomasti tällaiset näin isot leikkaukset ovat todella harmillisia ja eriarvoistavat entisestään tätä oppimista

arvoisa puhemies

siinä mielessä pidän hyvin tärkeänä sitä että sanomalehdistötuki säilyy ja että median innovaatioihinkin on tätä tukea tulossa

minkälaisia ajatuksia tämä aiheuttaa ministerin päässä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja hakkarainen käytti esimerkkinä nicaraguaa ja edustaja mäkipää traktoreita ja nyt kyllä edustaja mäkipää oli oikeammassa siinä että tämmöinen aikajana kannattaisi ottaa huomioon

nyt viime perjantaina julkistettiin tämmöinen korjausvelkatyöryhmän raportti jossa todettiin että meillä on erinomaisen suuri korjausvelka ja että me voisimme tätä kilpailukykyä ja vientiä tukea esimerkiksi sillä että tekisimme investointeja meidän liikenneverkkoomme

toinen juttu mikä minua ihmetyttää on se että edustaja saarakkala tuntuu uskovan iltalehden tekemään tutkimukseen enemmän kuin meidän selontekoomme ja minä en ymmärrä mihin tällainen usko voi perustua

arvoisa puhemies

tämän ylimääräisen ja ensi kertaa laaditun selonteon tarkoitus on osallistua viimeaikaiseen kehityspoliittiseen keskusteluun ja sitä ovat hallinneet kehitysapukritiikki ja epäilyt mahdollista väärinkäytöksistä niin kuin täällä salissa olemme muutaman tunnin ajan kuulleet

vihdoinkin olemme siinä tilanteessa että hyväksyessämme ministeri kiurun sinnikkäästi kokoon juokseman yle lakipaketin turvaamme ylen rahoituksen ja toiminnan nykyisessä laajuudessaan sekä yhtiön kehittämisen

on hyvä että kehityspolitiikassa kuten muussakin politiikassa panostetaan laatuun tavoitteitten toteutumisen seurantaan sekä järjestelmän läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen

ylessä minua aikanaan opetettiin tiivistämään ja olemaan toistamatta ainakaan itseäni ja senpä vuoksi en enää puhu yle verosta vaan keskityn tähän toiseen lakiin

tuon esityksen mukaan ylen julkisen palvelun tehtävä säilyy jatkossakin laajana ja se kattaa niin kuin täällä moneen kertaan on jo sanottu ohjelmatoiminnan kaikki osa alueet uutisista ja ajankohtaisohjelmista joissa yle on aivan erityisen vahva kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen

tuloksellisuuden seurannasta ei saa tulla ylimääräistä taakkaa kehitysavun toteuttajille hallinnossa ja järjestöissä joiden resurssit ovat muutenkin valmiiksi pienet

kun näyttö ei osoita väärinkäytösten lisääntyneen pelkkä kielteinen asenne koko kehitysyhteistyötä kohtaan ei ole perusteltu syy kiristää valvontaa

selonteossa kuvataan hyvin suomen kehitysyhteistyön onnistumisia mutta ajankohtaisin ja merkittävin kysymys rahoituksen alasajo jätetään häveliäästi käsittelemättä

kehitysyhteistyö on muun julkisen hallinnon ja palveluiden tavoin joutumassa kärsimään hallituksen reippaasta leikkauslinjasta ja hallitusohjelmassa annettujen sitoumusten pettämisestä

onneksi liikenne ja viestintävaliokunta ei käynyt rajaamaan ylen ohjelmatoimintaa kunhan tuotannot voidaan perustella tuosta ylen julkisen palvelun tehtävästä käsin

vaatimus monipuolisesta tarjonnasta ja laadukkaasta tarjonnasta pitää ylen vetreänä ja innovatiivisena ja panee myös muut toimijat ponnistelemaan

kuljemme siis entistä kauemmaksi muiden pohjoismaiden jo pitkään saavuttamasta tasosta vaikka sekä entinen kehitysministeri hautala että nykyinen haavisto vakuuttivat lupauksen pitävän

tämä on erittäin kannatettavaa sillä emmehän halua olla tilanteessa jossa edistäisimme muulla politiikalla täysin vastakkaisia asioita kuin samaan aikaan kehityspolitiikalla

toivoisin että rahoitusratkaisun myötä ylen aluetoiminta saisi paremmat resurssit tehtävänsä hoitamiseen viime vuodet kun on toimittu monin paikoin alimiehitettyinä ja fyysisen ja psyykkisen kestävyyden rajamailla

hallitusohjelman kirjauksia kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron edistämisestä kansainvälisen veronkierron ja veroparatiisien kitkemisestä ja yritysvastuun kaikinpuolisesta edistämisestä ei ole toteutettu

sen lisäksi että yle hoitaa erityisryhmien palvelua ja vastaa ruotsinkielisestäkin ohjelmatoiminnasta ansiokkaasti valiokunnassa keskusteltiin myös siitä että kun ylen nykytrendi profiloi kanavia uudelleen ja etsii erityisesti nuoria yleisöjä ei vanhoja uskollisiakaan pitäisi uuden tavoittelussa unohtaa

kuten on nähty tämä suomen malli ei ole poistanut myöskään niitä keskustankin mainitsemia tämän päivän ongelmia kuten syrjäytymistä tuloerojen kasvua ja lapsiperheiden köyhyyttä

kaikki nämä olisivat kovaa kokonaisvaltaista kehityspolitiikkaa köyhistä maista suuntautuvan pääomapaon suitsimiseksi ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi

hallitusohjelmiin kirjattujen hankkeiden toteuttaminen olisi hyvä alku ja seuraavaksi kaikissa muissakin lainsäädäntöhankkeissa tulisi arvioida niiden globaaleja vaikutuksia suomen kehityspoliittisista tavoitteista käsin

monelle nuorelle naiselle ei ole myöskään kertynyt riittävästi työkokemusta jotta he saisivat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta ja työmarkkinatuen taas syö sen tarveharkinta

arvoisa puhemies

lakimuutos vahvistaa ylen julkisen palvelun ohjausta ja hallintoneuvoston asemaa

kotihoidon tuesta keskusteltaessa on turha moralisoida niitä äitejä isiä tai päiväkotiammattilaisia jotka hoitavat lapsia kotona tai päivähoidossa

arvoisa puhemies

selonteko on tervetullut puheenvuoro siihen kehityspoliittiseen keskusteluun jota tulisi nyt käydä kun ykn vuosituhattavoitteitten aikaraja on umpeutumassa

tutkimustuloksia suuntaan ja toiseen on mutta yksiselitteisiä tuloksia siitä kumpi hoitomuoto olisi lapselle parempi ei ole

meidän tulee edelleen jatkaa linjaamme kehitysyhteistyön ihmisoikeusperustaisuuden ja kansalaisyhteiskuntien tukemisessa sekä vahvistaa sitä kiinnittämällä huomiota kansalaisjärjestöjen lisäksi myös kehittyvien maiden puolueisiin ja monipuoluedemokratian edistämiseen

on nimittäin perheitä joissa voidaan pahoin ja on päivähoitopaikkoja joissa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa ja aina päivähoitopaikkoja ei edes ole tarjolla

selvää on että sekä lapsien päiväkotityöntekijöiden että vanhempien parhaaksi olisi tarjota sellaisia vaihtoehtoja joissa ketään ei pakoteta työskentelemään ja elämään olosuhteissa joissa ei jaksa kantaa arkea

arvoisa puhemies

lakipaketti aivan epäilemättä tuo varmuutta ja pitkäjänteisyyttä ylen toimintaan joka näkynee monipuolisena raikkaana ja asiantuntevana ohjelmatuotantona niin radiossa tvssä kuin verkossakin ja entistä laajempana areenan ja arkistojen aarteiden saatavuutena

arvoisa puhemies

nyt on syytä keskustella siitä miten voisimme rakentaa sellaisen mallin tai malleja jotka aidosti ensinnäkin mahdollistaisivat valinnanvapauksia lapsen hoidon ja vanhemmuuden jakamisen suhteen toiseksi vähentäisivät tuloerojen kasvua niin perheiden kuin sukupuoltenkin välillä sillä tällä hetkellä sukupuolten välinen tasa arvo ei toteudu kotona eikä työmarkkinoilla ja kolmanneksi mahdollistavat jokaiselle lapselle hyvän varhaiskasvatuksen

meillä vasemmistossa ei nähdä että yhtäkkinen leikkaus kotihoidon tuen pituuteen olisi ratkaisu kenenkään ongelmiin mutta näitä käytäntöjä tulee uudistaa

verrattuna muihin pohjoismaihin suomesta on tullut se maa jossa lapset hoidetaan kotona äitien työurat katkeavat pahasti ja palaaminen työelämään kotihoidon tuen jälkeen on yhä haastavampaa

kuitenkaan missään ei näytä olevan tuloksia siitä että suomessa lapset voisivat paremmin kuin muissa pohjoismaissa nykyisenlaisen kotihoidon tuen ansiosta

vastakkainasettelun sijaan kumpi on parempaa hoivaa kotona tehtävä vai julkisten päivähoitopaikkojen tarjoama hoiva tuleekin etsiä ratkaisuja muualta

perusturvan ja perustulon kehittämisellä valinta siitä kumpi puolisoista ja millä statuksella jää kotiin tulee mahdolliseksi

arvoisa puhemies

vielä sanoisin keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajille että on hyvä että keskustelua muun muassa kotihoidon tuesta käydään mutta ette kai te ihan oikeasti usko kaikkea mitä tiedotusvälineet erityisesti helsingin sanomat nimettömiin lähteisiinsä tukeutuen kehysriihestä kertovat

puhemies

siinä missä ministeri kyllönen on syvältä kainuusta minä olen syvältä keski suomesta ja se painotus rautatieliikenteeseen on mielestäni aivan erinomaisen hyvä

kun olen sieltä keski suomesta minä jotenkin olisin toivonut ja toivoisin että voitaisiin keskustella ja miettiä enemmän näitten eri liikennemuotojen yhteensovittamista

jos kolmessa tunnissa pitää päästä pääkaupunkiseudulle pitääkö sieltä keski suomesta esimerkiksi lentää vai voisiko rautatie kuitenkin olla parempi

ilolla panin merkille ministerin puheesta myös sen että tähän liikenteen hinnoitteluun ja työnjakoon on pantu työryhmä samoin kuin lentoliikenteen strategiaan ja meristrategiaan

arvoisa puhemies

en usko edellisen puhujan asioihin siinä mielessä että hän epäilee että meille rynnättäisiin sankoin joukoin ulkomailta opiskelemaan ja vietäisiin sillä tavalla suomalaisten opiskelupaikkoja

jos nykyisenkaltaiset opintovaatimukset olisivat olleet voimassa puhumattakaan näistä mitä tässä nyt aiotaan tehdä niin minä en olisi ikinä valmistunut maisteriksi

olen vaihtanut monta kertaa alaa ja tehnyt töitä koko ajan ja siinä mielessä olen hyvä esimerkki siitä että monien asioitten opiskelu antaa mahdollisuuden hyvin monenlaiseen urakehitykseen

arvoisa puhemies

viiden kuukauden joustovara muuttuvien elämäntilanteitten varalle on hyvin pieni ja samaten viisi tukikuukautta käytettäväksi toiseen tutkintoon on aivan olematon

toisin sanoen uudistuksen vaikutus opiskelijoihin jotka suorittavat kaksi maisterintutkintoa yliopistossa ja samaten sen säästövaikutus valtiolle heidän osaltaan olisi hyvin pieni

koska tukikuukausia ei yleensä ole jäljellä paljoa tai ollenkaan ensimmäisen tutkinnon jäljiltä heille se olisi lähinnä periaatteellinen ja moralistinen rajoitus

arvoisa puhemies

näiden asioitten lisäksi tämä uudistus tulisi lisäämään yliopistoihin suuntautuvaa hakupainetta keskeytettyjä ammattikorkeakouluopintoja sekä välivuosia

kyse olisi koulutustason laskua ja koulutusmuotojen sektoroitumista edistävästä esteestä ja kaikki tämä lähes olemattomien epävarmojen säästöjen tähden

ikuista joulua ei kuitenkaan ole tullut

päinvastoin niukkuutta ylessä jaetaan edelleen ja mietitään miten fiksuimmin nyt verovaroin voidaan taata kaikille hyvää ja monipuolista ohjelmaa niin kuin ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantola puheenvuorossaan juuri äsken ansiokkaasti toi esille

parin viime vuoden aikana ylen merkitys on mielestäni entisestään korostunut

kaupallisella puolella muutamat toimijat ovat joutuneet muuttamaan lähinnä supistamaan tv tarjontaansa kuten kyllä myös yle jossakin määrin

ylellä panostetaan selvästi kaupallisia kanavia enemmän faktapohjaiseen tarjontaan ja hyvä niin mutta ikävää on se että rahoitusjärjestelystä huolimatta kotimaisten riippumattomien tuottajien ohjelmien osuutta ei kuitenkaan ole voitu lisätä niin paljon kuin tarve olisi vaikka kaikki tunnustavat ne tärkeäksi osaksi ylen julkista palvelua

omien kirjeenvaihtajien työn merkitys on näyttäytynyt tämän kevään aikana erittäin kirkkaasti ja lupaus siitä että ylen kirjeenvaihtajaverkostoa tihennettäisiin otetaan tyytyväisyydellä vastaan

vaikka maakuntien näkyvyyttä on lisätty aivan niin kuin edustaja kantola puheenvuorossaan totesi toivoisin että alueiden toimittajien työpanosta hyödynnettäisiin myös muissa ohjelmaprojekteissa

yle on hoitanut erilaisten vähemmistöjen palvelua hyvin olemme saaneet muun muassa venäjänkieliset uutiset mutta samaan aikaan oma kansallinen kielivähemmistömme on eriytynyt vaikka meille kaikille tekisi hyvää seurata myös yle femman tai ruotsinkielisten radioiden ohjelmatarjontaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myös minä puutun näihin lainauskorvauksiin ja olen edustaja elomaan kanssa samaa mieltä siitä että opetus ja tutkimuskirjastojen aineistojen pitäisi olla samassa käsittelyssä

mutta kiitoksia ministerille siitä että hän on huomannut että myös pienten askelten politiikalla päästään hyviin tuloksiin eli lainauskorvauksiinhan tulee nyt lisää rahaa

maailman merkittävimmillä kirjamessuilla frankfurtissa suomi on teemamaana ja siellä esitellään suomalaista kirjallisuutta niin tutkimus kuin kaunokirjallisuutta erittäin erittäin laajasti ja toivon mukaan myös hyvin menestyksekkäästi

tämä kyllä eriarvoistaa meidän taiteen ja kulttuuripolitiikan harjoittamista erinomaisen paljon maaseudulla myös

arvoisa puhemies

tämä edustaja kantolan käyttämä puheenvuoro hallintoneuvostosta oli aivan erinomaisen hyvä

mutta minä palaisin pariin puheenvuoroon taaksepäin siitä käytiinkö meidän valiokunnassa keskustelua itse asiassa liian yksityiskohtaisista asioista ja halusimmeko kenties astua hallintoneuvoston varpaille tietyllä tavalla

ei ollenkaan vaan niin kuin ministeri on täällä korostanut sitä on aivan erinomaisen tärkeää että me olemme saaneet nyt tämän rahoituksen kuntoon ja sopimuksen siitä

me olimme huolestuneita oikeastaan sillä tavoin että jos yleisradiossa painotetaan hyvin voimakkaasti jotakin tiettyä osa aluetta niin kuin nyt tässä tapauksessa näitä nuorten palveluja niin kun se rahasäkki on kuitenkin rajallinen niin silloinhan se tarkoittaa käytännössä myös sitä että sitten täytyy miettiä supistetaanko mahdollisesti joistakin muista palveluista mitä se tarkoittaa koko siellä ohjelmakartassa

totta kai täytyyhän se nyt myöntää että yle on mieltä kiihdyttävä aihealue ilman muuta ja meillä kaikilla on näkemyksiä siitä minkälaista ylen ohjelmiston pitäisi olla

millä tavalla junalla matkustavien asiakkaitten paremmista palveluista ja tiedonkulusta pidetään huolta

minun mielestäni on hyvä että meillä on riippumaton yleisradio joka tekee selkeitä ohjelmapoliittisia ratkaisuja omasta lähtökohdastansa käsin

nyt tämä lippusekoilu oli aikamoinen ja sitten toinen asia ovat nämä asemien kuulutukset

se sparraa myös näitä kilpailijoita ja totta kai kilpailijoille olisi etua jos meidän yleisradio olisi huonompi lainausmerkeissä tai se olisi suppeampi ohjelmatarjonnaltaan

mutta jos mennään supistamaan yleisradion tuotantoa monessa maassa on nähty mitä tapahtuu tiedonvälityksessä silloin kun julkisen palvelun tehtäviä niiltä yhtiöiltä supistetaan tai muutetaan oleellisesti

tulevatko ne nyt määritellyiksi ja toisaalta jos ne tulevat nyt määritellyiksi milloin palataan sitten näitten muitten toimijoitten vastaaviin asioihin

tätä taustaa vasten minun mielestäni voidaan olla erinomaisen tyytyväisiä siihen että nämä lakipaketit on saatu tähän että ministeri on jaksanut taistella näitten asioitten puolesta

arvoisa puhemies

edustaja jokinen esitteli ansiokkaasti valiokunnan näkemyksiä ja kannanottoja tästä indeksijäädytyksestä ja valiokunnassa käytiin aika vilkasta keskustelua tästä asiasta

yle perustelee tätä hankettansa sillä että media menee verkkoon entistä enemmän ja sellaista osaamista ei yleisradiossa olisi

minä katson että tämä on nyt lähinnä tämmöinen yleisradion johdon tietynlainen puhdistusoperaatio jossa voidaan päästä eroon sellaisista työntekijöistä jotka on katsottu yhtiölle sopimattomiksi syystä taikka toisesta

tässä samalla varmaan on vaikuttanut täällä taustalla näihin yleisradion päätöksiin se että me olemme täällä puhuneet myös median innovaatiotuesta ja yrittäneet tukea sitten kaupallista mediaa joka myöskin on vaikeuksissa eli nyt on niin kuin haluttu osoittaa solidaarisuutta minun mielestäni vähän huonolla tavalla tuonne kaupalliselle puolelle

toivon todella hartaasti kun tämä laki saatiin aikanaan hirveän väännön jälkeen voimaan että yleisradio pitää todella huolta siitä että sen ohjelmatoiminta säilyy monipuolisena tämän jälkeenkin myös nämä alueet mukaan lukien ja että tämä kotimainen tuotanto niin elokuvien kuin muidenkin ohjelmien osalta säilyy yhtä hyvänä kuin tähän saakka ja että näitä toimituksia ei ulkoisteta sillä tavalla kuin nyt on suunnitelmissa

arvoisa puhemies

myös minulle tasa arvo ja ihmisarvo ovat jakamattomia ja katson että käsiteltävänä oleva avioliittolain muutosesitys poistaa syrjintää ja eriarvoisuutta